pientuottajien on vaikea saada tuotteitaan paikallisten kauppojen hyllyille

hyväksyessään tämän kansalaisaloitteen eduskunta lähettää tärkeän signaalin yhteiskuntaan laajemminkin siitä että ihmiset pitää hyväksyä sellaisina kuin he ovat

toinen kaupan liiallisesta keskittymisestä johtuva ongelma on tietysti se että elintarvikeketjun tulonjako muodostuu hyvin epätasaiseksi yhden osapuolen suorastaan määräävän aseman myötä

erilaisuus on paitsi rikkaus myös hyväksyttävää

vastapainoksi tulopuolella heiltä jää saamatta osansa ruuan hintojen noususta kun tuottajahinnat päinvastoin laskevat

maa ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään että erityisesti julkisten ruokapalvelujen vaikutus kestävien hankintojen edistämiseen uusien markkinoiden syntymiseen sekä tulevien sukupolvien ruokailutottumusten ja kulutuskäyttäytymisen ohjaamiseen on merkittävä

hyvät kollegat

jostain syystä näitä ongelmia ei pidetä samaan tapaan sairauksina kuin muita terveydenhoidon asiakkaiden ongelmia mutta sellaisinahan ne tulisi nähdä

julkisilla ruokahankinnoilla ja suurkeittiöillä on suuri merkitys ruuan kokonaiskulutuksessa suomessa koska suomalaisten aterioista joka kolmas on ammattikeittiön valmistama

mielenterveyspalvelut ovat ikään kuin toissijaisia palveluja ja näistä toissijaisista palveluistahan tingitään helposti ensimmäisenä varsinkin tässä tilanteessa missä nyt eletään

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

näihin hallituksen ehdottamiin sinänsä tarpeellisiin veronkiristyksiin olisi helpompi suhtautua positiivisesti jos vaalikauden alussa ei valtion tulopohjaa oltaisi rapautettu hyvätuloisia suosivilla veronalennuksilla

näyttää siltä että hallitus antaa omille eturyhmilleen ja kun on maksun aika lasku menee tasaverona suhteellisesti eniten vähätuloisille kansalaisille

kansaneläkemaksun poistamisen kompensointi energiaverotuksella on väärän suuntaista tulonjakopolitiikkaa ja tämä on täällä monta kertaa jo opposition toimesta tänään todettu

kuitenkin mielenterveyspuolella tämän tyyppinen ajattelu on hyvin yleistä vaikka tilanne on sama eli ilman asiaan kuuluvaa hoitoa sairaus ei mitenkään parane

yhteistoimintahankkeiden avulla paikalliset toimijat pystyvät paremmin myös osallistumaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin

mielenterveysongelmien laiminlyönti tilanteessa jossa ongelmat lisääntyvät kasaantuvat ja kriisiytyvät nopealla tahdilla synnyttää yhteiskuntaamme paljon pahoinvointia

tämä on äärimmäisen olennaista kun puhutaan lähiruuasta

onkin aivan oikein että verotusta kohdennetaan tähän suuntaan

kotimainen ruoka ja ruokatuotanto ovat arvokas osa omaa identiteettiämme mutta se ei ole itsestäänselvyys eikä sitä tule myöskään sellaisena pitää

toinen olennainen asia ohjausvaikutusten kannalta on kohdentaa verokustannusta suoraan saastuttajalle

ihmettelin itse ydinvoimakeskustelun yhteydessä ja ihmettelen edelleen sitä että ydinvoimaa käsitellään täysin erillisenä saarekkeena tästä energiapaketista

päätöstä uusista ydinvoimaluvista kiirehdittiin viime keväälle ja nyt kun puhutaan veroista halutaan ydinvoima unohtaa lähes kokonaan

arvoisa puhemies

lakialoitteen ehdottamat muutokset tieliikennelakiin ovat oikean suuntaisia mutta vaativat omasta mielestäni jonkin verran täydennystä

päihtyneenä ajamiseen on puututtava nimenomaan hoitoonohjauksen kautta mikä tulee hyvin esiin tämän aloitteen perusteluissa

ansiotulot riittävät elämiseen ja paikoin rahaa on jopa enemmän käytettävissä kuin niin sanotusti normaalioloissa kun tiettyjen hyödykkeiden hintataso on tällä erää alhaalla mutta työttömyyden myötä pudotaan matalien etuuksien varaan

käsittääkseni yleensä päihtyneenä ajamisen yhteydessä henkilö syyllistyy samalla myös ajo oikeudetta ajamiseen ja näissä tapauksissa tämä lakialoite ei auta asiaa

monin paikoin koulutus erilaiset tukityöllistämispalvelut ja uudelleentyöllistyminen vaikuttavat tässä tilanteessa erittäin kaukaisilta

kysymyksiä herättää myös se että ehdotetussa lakitekstissä ei tarkemmin yksilöidä millainen hoito olisi riittävää tai hyväksyttävää ajo oikeuden takaisin saamiseksi

liika tulkinnallisuus ei tämän tyyppisissä asioissa ole hyväksi sen me tiedämme tässä salissa

viranomaisia tulee joka tapauksessa ohjeistaa hyvin tarkasti joko lakitekstissä tai muuten siitä milloin ajolupa voidaan uudelleen myöntää

nuorison kadottaessa luottamuksen työelämän kautta saatavaan toimeentuloon katoaa myös pohja yhteiskunnan luonnolliselta ja tasa arvoiselta jäsenyydeltä

tässä tilanteessa hallituksen on lopetettava vetkuttelu työllistämismäärärahojen kanssa ja pistettävä kaikki mahdolliset paukut nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn

on syytä myös muistaa että jo puolen vuoden työttömyys nuorella ihmisellä altistaa syrjäytymiselle ja jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa

arvoisa herra puhemies

nyt tarvitaan vastuullisuutta joka kestää myös huomispäivään ja jonka voimme perustella myös tuleville sukupolville

niin ministeri koskinen kuin te ministeri orpo tiesitte aivan taatusti että sosialidemokraatit eivät tule tuosta kirjauksesta tällä hallituskaudella luopumaan

kankaanniemen läsnä ollessa olen sen sanonut senkin asian niin tämä noin sataprosenttisella varmuudella tulee noudattelemaan sitä jakoa mikä on nykyinen jako tarkennettuna kuntajaon muutoksilla tapahtuneilla ratkaisuilla äskettäin tapahtuneilla ratkaisuilla

mitä muuten tulee tähän esitykseen kuittaan sen sillä että sanon vaan että tämähän liittyy nyt tähän uuden ministeriön rakentamiseen ja ne välttämättömyydet jotka ministeriön rakentamisesta seuraavat oikeastaan ovat nyt tässä mukana

se varsinainen uudistus näkyy enemmänkin täällä työ ja elinkeinotoimistotasolla sillä tavalla että toisin kuin ed

mielestäni on arvokas asia että rajoitetusti verovelvollisten asemaa parannetaan

kaiken kaikkiaan tämän päivän maataloustuotanto tukeutuu hyvin usein monialayrittäjyyteen

on matkailua suoramyyntiä koneyrittäjyyttä

nuoret tuottajat pitävät monialaisuutta jopa itsestäänselvänä vanhempi polvi on ymmärrettävästi varauksellisempaa

tähän pitäisi kannustaa kaikin tavoin niin nykyisen hallituksen kuin tulevienkin päättäjien

niin kuin edustaja kivirantakin täällä puheenvuorossaan totesi euroopan komissiohan on myös katsonut että suomen nykykäytäntö rajoittaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja näinhän asia käytännössä on

rahoituksen alimitoitus on suuri uhka näiden tarpeellisten uudistusten voimaan astumiselle käytännössä ja jälleen kerran altistaa meidät poliitikot vähän outoon valoon

arvoisa herra puhemies

on hyvä asia että tämä epäkohta korjataan nyt mahdollistamalla rajoitetusti verovelvollisille pääseminen normaalin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotettavaksi

molempia tarvitaan

tällä lisätalousarvioesityksellä panostetaan olemassa oleva aika huomioon ottaen mielestäni ihan kunnolla siihen että suomi nousisi jaloilleen ja suomalaiset myös saisivat jatkossa töitä

esitys muuttaa työllistämistä selkeästi joustavampaan ja inhimillisempään suuntaan

tämän päätöksen myötä siis mahdollistuu näille kausityöntekijöille se että heidän verotuksensa menee yleisen tuloveroasteikon mukaan ja käytössä ovat samat vähennykset kuin muillakin

tässä tilanteessa veronkorotusten lisäksi kunnissa on odotettavissa runsasta velkaantumista ja lomautuksia ja jopa irtisanomisia joista viimeksi tänään kuultiin televisiossa

viime hallituksen väärille urille painama tuottavuusohjelma kurittaa te toimistoja samalla kun muun muassa nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon myötä niiden tehtävät todellakin lisääntyvät

sitten vielä ehkä edustaja rantakankaalle voisin todeta että jos linjallenne lähdetään arvostellessanne tästä salista poissaolijoita niin mikä oli tänään puheenjohtaja sipilälle tärkeämpi meno kuin tämä ajankohtaiskeskustelu maataloudesta

elintarviketurvallisuuden suhteen suomen tilanne on hyvä

aivan lopuksi haluan todeta todellakin sen että tällä muutoksella on positiivinen vaikutus muun muassa suomalaisille erikoiskasviviljelijöille ja puutarha alalle

kuten työelämä ja tasa arvovaliokunnassa totesimme te toimistoissa on huolehdittava siitä että henkilökohtaista palvelua tarvitsevat ihmiset sitä myös sitten aidosti saavat

talou dellisen laman kärsijöiksi ajetaan kunnan työntekijät ja julkisten palvelujen tarvitsijat jotka kaikkein kipeimmin peruspalvelujen varassa elävät

globaali talous tuo kuitenkin haasteensa myös ruuantuotannolle

korkean elintarviketurvallisuuden ylläpito aiheuttaa merkittäviä kustannuksia hyvin laajasti koko ketjussa mikä hankaloittaa kilpailua tuontiruuan kanssa

tämä tuo kipeästi kaivattua apua te toimistojen tilanteeseen

arvoisa puhemies

onneksi vielä ensi vuonna kyseinen lisäys on tarkoitus kaksinkertaistaa

eli mitä paremmin huolehditaan näistä sen helpommalla päästään sitten niissä huomattavasti ikävämmissä asioissa kuten viranomaiskontrollin tarpeessa ja sanktioissa

meidän tulisi saattaa kotimaiset ja ulkomaiset elintarvikkeet samalle viivalle ja alkaa vaatia tuontielintarvikkeilta samojen standardien täyttämistä kuin kotimaisilta tuotteilta

hyvät kollegat